ja kyllä minä ajattelen niin että jos me kaiken sen tietotaidon mitä tässäkin salissa ja tässä talossa on valjastamme siihen että me kerromme ihmisille miten asiat oikeasti ovat niin kyllä sillä on massiivinen vaikutus siihen että ihmiset oikealla tavalla ymmärtävät mitä heiltä edellytetään ja mitä ei edellytetä

valiokunta edellyttää että alueella sijaitsevat matkailupalvelujen ja rinnetoimintojen alueet ja toiminnat turvataan kolin kansallispuistoa toteutettaessa

samassa yhteydessä eduskunta edellytti että kolin seudun matkailun ja muun elinkeinotoiminnan kehittämisestä tehdään pikaisesti periaatepäätös

ja tietysti että eivät olennaisella tavalla muutu tarkoittaa sekä etteivät olennaisella tavalla löyhene että eivätkä olennaisella tavalla tiukkene

siinähän asiakas sitä katsastusta maksaa ja tavallaan asiakkaalla on mahdollisuus myöskin suunnittelijan kautta parantaa sitä arviota ja varmistaa se että silloinkin niissä harvoissa tapauksissa missä pienpuhdistamo on se vaihtoehto voidaan sille kiinteistölle sopiva pienpuhdistamo valita

asiantunteva suunnittelija tämän standarditestausraportin perusteella pystyy hyvin arvioimaan minkälainen härveli sopii tälle kiinteistölle

puhemies

mitä itämerelle tapahtuu ympäristöllisessä mielessä me keskustelemme siitä kaikkien itämeren rantavaltioitten kanssa eilen tänään ja huomenna koko ajan käydään tätä keskustelua

tämä on suomelle erittäin tärkeä tavoite koska viidenneksen globaaleista päästöistä arvioidaan tulevan tästä trooppisesta metsäkadosta

nythän valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että metsästyksen sallittavuutta harkittaessa voidaan perustamistarkoituksen lisäksi katsoa myöskin tätä syrjäisyyttä jos käytännössä mitään muuta virkistyskäyttöpainetta ei ole

mutta me olemme tämän prosessin aikana näiden vuosien aikana lukuisia kertoja joutuneet eri rantavaltioille muistuttamaan siitä että suomi on oikeusvaltio ja meillä päätökset tehdään täsmälleen suomen lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä

mutta tässäkin on se haaste että ensin pitää luoda valmiuksia näissä trooppisen metsän maissa siihen että pystytään arvioimaan sitä metsämassaa pystytään luomaan järjestelmät joilla pystytään kontrolloimaan ja suunnitelmallisesti viemään tätä asiaa eteenpäin

pitää muutoinkin aina muistaa se että kun naturan pohjalta perustetaan luonnonsuojelualue niin olennaistahan on se mikä on se natura alueen suojelutarkoitus ja perustamisperuste

kyllä minä toivon että lainsäädäntöorgaani itse pitää myöskin tästä lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä etenemisestä tiukasti kiinni loppuun saakka

mutta tämä on yksi keskeisimpiä sisällöllisiä kysymyksiä että metsäkadon pysäyttämisessä edetään

että jos jollakin alueella suojellaan jotakin eläinlajia ei sitä sitten voi sinne alueelle mennä metsästämään mutta jos suojelutavoite on ihan joku muu niin sitten voi olla että tästä metsästämisestä ei ole suojelutavoitteen näkökulmasta niin isoa haittaa

sitä ei pidä sotkea nieluasiaan vaikka se luonnontieteelliseltä kannalta on tietysti nielu mutta nieluista puhuttaessa tarkoitetaan teollisuusmaissa jotka ovat sitoutuneet päästövähennyksiin metsänielusta hyväksi luettavaa osuutta

mitä tulee itse näihin ympäristövaikutuksiin niin totta kai tällä hankkeella on ympäristövaikutuksia joita on erittäin täsmällisesti pyritty parin vuoden ajan jo arvioimaan mutta ehkä kuitenkin voisi sanoa että ei sellaisia fataaleja kielteisiä vaikutuksia mitkä eivät ole voitettavissa

edelleen on tiettyjä asioita joihin pitää kiinnittää vielä huomiota myöskin tässä valtioneuvoston päätöksentekomenettelyssä mutta yhtä kaikki ratkaisujakin saattaa olla löydettävissä

mitä ed

kyllä erilaisessa tiedotuksessa ja viestinnässä pyritään huomioimaan tämä tavallisten kansalaisten näkökulma eli kertomaan heille miten pienillä arkisilla teoilla alkaen siitä ettei roskata uimarannoilla pystyy oman panoksensa itämeri työhön tuomaan

mutta me emme ole tavoittelemassa taloudellista hyötyä sillä tavalla että nämä nielut huomioitaisiin maksimaalisesti sen takia että on odotettavissa että euroopan unionin sisäisessä taakanjaossa tämmöinen iso hyödyntämisen mahdollisuus kyllä huomioitaisiin ja myös sen takia että nykyisessä kioton pöytäkirjan mukaisessa menettelyssä nieluilla on sangen rajallinen rooli

ja siltä osin kun pystytään korvaamaan laivaliikennettä jolla jo itsessään on merkittäviä päästövaikutuksia siltä osin kun pystytään korvaamaan joitakin haitallisempia energiantuotantomuotoja tietenkin syntyy myöskin positiivisia seurannaisvaikutuksia

sitten eduskunnan vuosittain päättämällä määrällä pystytään valtakunnallisesti näitten siirtoviemäreitten ja osuuskuntien töitä tukemaan mutta on toki sanottava niin kun lukuisia kertoja olemme täällä keskustelleet että tarpeeseen nähden noita siirtoviemäritukirahoja on liian vähän

tietysti lähtökohta erityisesti luonnonsuojelualueella on että pyritään noudattamaan luonnon omaa dynamiikkaa mutta tiettyjä mahdollisuuksia myöskin puuttua asioihin tämä lainsäädäntö antaa

velmu on vedenalaisen luonnon tutkimusohjelma

ennen kaikkea on tarkoitus kartoittaa se mitä siellä vedenalaisessa luonnossa on että ollaan entistä paremmin selvillä myöskin siitä mitä siellä on ja mitä siellä ei ole

mutta vaikeaa lainsäädäntöä tämä on minkä huomaa tästä keskustelusta

korostan sitä että jo nykyisten säädösten olemassa ollessa on mahdollista tehdä tiettyjä toimenpiteitä mutta se edellyttää vakavaa vahinkoa ja on hyvin korkean kynnyksen takana

koska meidän on hyvin tärkeä päästä liikkeelle näitten luonnonsuojelualueitten perustamisen osalta koska niin kuin täällä on todettu niitä on satamäärin

euroopan unionissa komissio ensi talven aikana tekee myöskin eu laajuista uutta ohjeistusta tämän lajin mitenkä sanoisin hoidon tai rajoittamistoimenpiteiden kannalta ja tässä aikataulussa mekin pyrimme tätä ohjeistusta tarkentamaan

korostan sitä että ne eivät ole siis luonnonsuojelun piiriin uusia alueita vaan ne ovat erilaisen suojelun piirissä jo nyt mutta jotta ne voidaan perustaa omiksi luonnonsuojelualueiksi niin tässä työssä on erittäin tarpeellista päästä liikkeelle

sen haluan kuitenkin sanoa suoraan että pääasiassa on pakko oppia elämään tämän linnun kanssa koska me emme voi rakentaa itämerelle semmoista seinää ja kattoa joka estäisi uusien kolonioitten saapumisen eteläiseltä itämereltä jossa niitä on suomen vesialueisiin verrattuna kuitenkin moninkertaiset määrät

se on mittava hallinnollinen harjoitus ja valiokuntahan täällä kiinnittää huomiota siihen että pitää myöskin säädösten saattamista ajan tasalle kiirehtiä

on hyvin tärkeää että voidaan keventää myöskin suojelualueitten liittämistä toisiinsa tai jo olemassa oleviin suojelualueisiin

eli vaikka toimenpiteitä suomessa tehdään niin niillä valitettavasti voi olla vain hyvin paikallinen ja hetkellinen helpotus

siksi on tärkeää kehittää tätä yleistä asenneilmapiiriä sen suuntaan että se on suomen luontoon kuuluva eläin ja pääasiassa eletään sen kanssa

minusta on tärkeää että me tunnistamme ja tutkimme entistä tarkemmin miten tämä ilmastonmuutos sen lisäämät ääri ilmiöt sateisuus vaikuttaa erilaisiin asioihin

mutta sehän ei suinkaan ole mikään tekosyy vetäytyä vastuusta tai pidättäytyä toimenpiteistä vaan on entistä tärkeämpi peruste sille että erilaisissa suojelutoimissa pitää edetä nopeasti

arvoisa puhemies

aloitan tästä elvytyksestä

meillä on niin vähän näitä investointiluonteisia rahoja että oikeastaan heti tulee mieleen luonnonsuojelualueiden hankinta josta voitaisiin tähän siirtää enkä usko että oikein eduskunta on sitäkään kannustamassa

mutta me olemme kyllä elvytyspakettiin näitä esittämässä ja sen lisäksi olemme esittämässä investointihankkeita eräiden luonnonsuojelualueiden tai kansallispuistojen varustelutason kohentamiseen

nämä merenkulkuun liittyvät kysymyksethän kuuluvat kansainvälisille merenkulkuorganisaatioille ja sen takia niissä eteneminen on niin hidasta koska siellä ovat nämä globaalit merivaltiot kaikki mukana

mutta me olemme etenemässä siltä osin että itämerellä kun se on tämmöinen erityisen herkkä merialue saataisiin kiellettyä esimerkiksi septitankkien tyhjentäminen tuolla merellä joka ei kyllä ole millään tavalla tätä päivää

yhteistyötä tehdään liikennesektorin osalta koska asia on juuri niin että pieni fiba näitten laivojen ohjauksessa voi aiheuttaa ison katastrofinkin merialueella

öljyntorjuntavalmiutta pitää meillä kansallisesti koko ajan korottaa ja perustuen eduskunnan mainintaan siitä että pitää tarkastella kuinka paljon öljynsuojamaksua korotetaan tätä valmistelutyötä me nyt sitten eduskunnan tahdon mukaisesti käynnistämme

tässä on erittäin tärkeää ja olen sen henkilökohtaisesti ottanut korkealle agendalle että joka kerta kun itänaapurin eli venäjän edustajia tapaan öljyntorjunta asia on keskeisesti agendalla esillä koska öljynkuljetusvolyymiin nähden avomeritorjuntakalusto on venäjällä aivan liian heikko ja pitää saada myös heidät parantamaan omaa kapasiteettiaan

minusta on ollut kiintoisaa tämän keskustelun kuluessa että euroopan unionin puutteiden kehittämisen sijaan kokoomuksen edustajia kiinnostaa huomattavasti enemmän keskustan asiat

se vissiin on heijastuma siitä että teidän eurooppa politiikkanne niin kuin soini tuossa todisti on tämmöinen että sepä on sama se piikki auki ja hyväosaiset kokoomuksen äänestäjät pärjäävät joka tapauksessa

keskustaliberaalien alden maatalouspolitiikan uudistamisessa tähdätään muun muassa byrokratian karsimiseen ja ruokaturvan huomioimiseen ja tämänkaltaisiin asioihin

mutta on erittäin kiinteistökohtaista mitä toimenpiteitä kiinteistöllä näitten määräysten täyttäminen vaatii ja siksi on niin tärkeää että tätä suunnittelua harjoitettaisiin

ja entinen kauppaministeri muistanee ja voi kertoa omille ryhmäkollegoilleen että maataloustuista päätetään myös maailman kauppajärjestö wton piirissä jonka jäsen suomi varmastikin olisi myöskin sinä päivänä jos ei olisi vaikkapa euroopan unionin jäsen

täälläkin on esillä ollut kysymys siitä että kun paikan päälle tulee suunnittelija sen pitäisi kuulua kotitalousvähennyksen piiriin mutta ainakin tähän asti minun on annettu ymmärtää että verohallitus ei uskalla tätä ohjeistaa jollei sitä jossain riittävän painavasti ääneen sanota

minä toivotan teille menestystä kun etsitte yhteistä linjaa eurooppalaisen eppn kanssa joka vastustaa avoimuuden lisäämistä vastustaa parlamentin toiminnan tehostamista yhdellä istuntopaikalla ja muuta vastaavaa

se edellyttää tietysti myös sitä että suunnittelufirmat eriyttävät laskussa sen mikä oli paikan päällä suunnittelua mikä on tehty firmassa työpöydän äärellä koska se työpöytäsuunnittelu ei sitten taas kuulu tähän

ei ole helppoa ehkä teilläkään jos rehellisiä olette omien eurooppalaisten kollegoittenne kanssa

tässä on tiettyjä hyviä juttuja mutta kaikki ikävät säästöratkaisut hallitus sysää kuntien kontolle kun valtio vetäytyy peruspalvelujen rahoituksesta ja kaikki rakenteelliset ratkaisut hallitus sysää tulevaisuuteen

ympäristönsuojelulaki sanoo selkeästi että jos kuormitusta on pidettävä vähäisenä ja vaatimuksia on pidettävä kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomina on mahdollisuus saada viisi vuotta lisää siirtymäaikaa

tämä teidän suomen mallinne kolmas pilari kestävyysvajeeseen tarttuminen suorastaan huutaa poissaolollaan tässä kirjassa ja kun pääministerikin peräänkuuluttaa että haluaisi puhua nimenomaan siitä asiasta niin kovin vähän teidän allekirjoittamanne esitys antaa mitään syttöjä siihen keskusteluun

mutta kun me emme ole vielä sen soveltamisalan loppuvuosissa niin olemme ajatelleet näin että ei vielä ruveta myöntämään näitä lisäsiirtymäaikoja vaan minä toivon että nyt erityisen aktiivisesti ovat liikkeellä ne kiinteistönomistajat joilla on paljon jätevettä kaikki mahdolliset vesitalousvempaimet ja kristallinkirkas tilanne että meillä tarvitsee tehdä uudistuksia

syksy pimenee maakuntien suomessa mutta pahinta on että te haluatte sammuttaa sieltä myös valot

kyllä meillä on siis tämmöinen koepolttoprojekti yhteistyössä hevosalan toimijoiden kanssa käynnissä tarkoituksena nimenomaan kun euroopan unionissa uudistetaan nyt näihin jätteisiin liittyvää direktiiviä että saisimme komission tahdon vastaisesti mutta saisimme kuitenkin avattua myös jätteidenpolttodirektiivin soveltamisalan koska meidän näkemyksemme mukaan tämän luonteinen jäte joka on sinänsä täysin vaaratonta ei kuulu samojen määräysten piirin kuin jätteenpoltto

on luonnollisesti iloinen asia että hallitus on tullut nyt mukaan niihin pyrkimyksiin että kotimaisen ja kotimaisen uusiutuvan kilpailukykyä pyritään parantamaan

nyt se kuuluu mutta sen ei pitäisi kuulua ja tarvitsemme tähän myös tieteellistä evidenssiä vahvistamaan tätä vaikutustyötä

nimittäin kun tässäkin keskustelussa on puhuttu hyvin paljon tästä cleantechistä ja suomalaisesta osaamisesta uusiutuvan energian saralla niin miksi te löysäilette siellä eun päätöksenteossa

miksi te löysäilette liikenteen biopolttoaineen osalta kun se on niin tärkeä vientituote suomalaisille isoille yrityksille

jos torniossa tehdään terästonni vaikka x määrällä hiilidioksidia jos se on euroopan paras niin silloin se x otetaan vertailuksi ja päästöoikeuksia myönnetään siihen xään verraten

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on ollut hyvin tärkeää ja myönteistä että myös ja erityisesti valtioneuvoston taholta on korostettu arjen kontaktien ylläpitämisen merkitystä tässäkin tilanteessa

jos joku kolmen xn verran tuottaa samalla tonnimäärällä hiilidioksidia niin sillähän jää hirveä gäppi siitä tarpeeseen nähden

asiantuntijoiden alueiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö jatkuu vilkkaana ja suomella on varmasti kaikki syy ja intressi olla edistämässä ja kehittämässä tätä yhteistyötä edelleen

tämä eurooppalainen benchmarkkaus kannustaa niihin hyviin investointeihin

viimeiseksi puhemies kyllä minä kannatan tätä windfall verotusta koska tässä on riskinä että uusi päästökauppajärjestelmä vain suurentaa näitten vanhojen ydinvoima ja vesivoimatuotantojen windfall verotusta

on ollut myöskin kiintoisaa havaita että nimenomaan tässä tilanteessa venäjän puolella kiinnostus tätä ruohonjuuritason yhteistyötä kohtaan on pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt

tietenkin on totta että ilmastopolitiikasta tulee lasku mutta olennainen asia on se maksaako meidän sukupolvemme sen laskun vai panemmeko me hirmuisella korolla sen laskun meidän lapsillemme ja lastenlapsillemme

suomi on euroopan unionin jäsenmaana luonnollisesti muotoilemassa ja toteuttamassa eun politiikkaa ja nythän eun ja venäjän välit ovat kyllä aika suurissa vaikeuksissa

minun järkeni ei suoraan sano jos tuotantokustannuksiin tulee pieni siivu päälle miten se voi siihen hintaan vaikuttaa kun hinta on nytkin taivaissa verrattuna tuotantokustannuksiin

ulkoasiainvaliokunnan mukaan näitä suhteita joudutaan nyt pitkälti arvioimaan ja rakentamaan uudelleen

mutta on muistettava että kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa tulemme tarvitsemaan kosolti uutta rahoitusrahaa kehitysmaiden ilmastotoimenpiteiden rahoittamiseen

hallituksen piirissä ei ole mitään sellaisia suunnitelmia että ministeriöitä tältä osin yhdistettäisiin ja henkilökohtaisesti en näe mitään järkeviä perusteita siihen että tämmöistä yhdistämistä tehtäisiin

jos kaikki veromuodot huutokauppa tyrmätään windfall tyrmätään jos kaikki rahalähteet tyrmätääninista sarah aatteeksi puhujan listaa muutetaan taas tyrmätään niin mistä se raha otetaan

minä olisin kiinnostunut kuulemaan pääministerin näkemyksen siitä miten näette suomen roolin nyt ja pidemmällä aikavälillä nimenomaan tämänkaltaisessa euroopan unionin ja venäjän välisten suhteiden normalisoinnissa ja rakentamisessa

lähetekeskustelukäsittelyssä on nyt hallituksen esitys selkämeren kansallispuiston perustamisesta joka on istuvan hallituksen ensimmäisessä varsinaisessa istunnossa hyväksytty ehdotus

on hyvä saavutus että pitkällisen valmistelun jälkeen me olemme nyt tässä pisteessä selkämeren kansallispuiston perustamisen osalta

tämä kansallispuisto näin toteutuessaan olisi itämeren olosuhteissa hyvin merkittävä mertensuojelualue ja siinä mielessä tämä askel on ihan tärkeä

tämä aluerajaus tulee viime kädessä luonnontieteellisestä perusteesta sillä tavalla että pystytään saamaan kattava otos erilaisia tärkeitä luontotyyppejä tämän puiston piiriin ja valmisteluaikana keväällä esimerkiksi tältä alueelta löytyi myös tyystin uusi levälaji

valmistelun kuluessa olemme ympäristöministeriössä ja myös minä henkilökohtaisesti olleet yhteydessä paikallisiin tahoihin lukuisia eri kertoja ja lausuntoja on myöskin pyydetty jotta pystyttäisiin löytämään jo etukäteen ratkaisut niihin huolenaiheisiin jotka varsinais suomen ja satakunnan alueen asukkaita ja kuntia ja maakuntien liittoja ovat tässä huolettaneet

tässä kansallispuistossahan on se erityispiirre että siinä yksi tärkeä tavoite on luonnonkalakantojen turvaaminen ja kalastuselinkeinonkin ylläpitäminen

siinä hengessä ehdotuksen mukaisesti kalastus olisi koko puiston alueella sallittu ja myös hyljekannan rajoittaminen sillä tavalla kuin se kiintiöistä ja muista ratkaisuista tulee olisi mahdollista tämän kansallispuiston alueella

tiedän että edelleen tähän liittyy alueellisesti monenlaisia kuumiakin keskustelunaiheita mutta on minusta hyvin mielenkiintoista kuulla nyt myös eduskunnan käsityksiä tästä asiasta jota olemme huolellisesti ja uskoakseni hyvällä tavalla tässä valmistelleet

arvoisa puhemies

syken johdolla on jo viime vuonna käynnistetty selvityksiä tästä hiilitasevaikutuksesta ja näitä selvityksiä me toki tarvitsemme myöskin raportoinnissa esimerkiksi ykn ilmastosopimukselle

mutta nyt meillä on lähdössä käyntiin lisäselvityshanke liittyen nimenomaan monimuotoisuuteen ravinnetaseeseen ja näihin seikkoihin liittyviin vaikutuksiin

tässä käydään nyt parhaillaan ministeriöiden välisiä neuvotteluja ja valmisteluja siitä millä tavalla ja millä rahoituspanoksella itse kukin osallistuu tämän hankkeen tekemiseen jotta juuri tuota hallituksessa yhdessä sovittua ympäristö ja luontovaikutusarviointia voidaan lähteä konkretisoimaan ja sitä kautta voidaan lähteä myöskin ohjeistamaan

ennen kaikkea liittyen tähän monimuotoisuuteen ja ravinnetaseeseen kohdistuviin vaikutuksiin tavoite kyllä olisi että tämä hankesuunnitelma saataisiin valmiiksi jo tässä kuussa

tässähän tietysti edesauttaa myöskin se että me olemme näinä vuosina erittäin paljon tiivistäneet luonnonvarasektorin sektoritutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja sillä tavalla sieltäkin tulee nyt sitten hyvä työväline tehdä näitä erilaisia selvityksiä

mutta eittämättä myöskin tähän hiilitaseeseen eli näihin kasvihuonevaikutuksiin liittyvää selvitystyötä pitää jatkaa jotta meillä on mahdollisimman oikea ja hyvä käsitys siitä millä tavalla erilaiset toimenpiteet erilaisiin asioihin

tämä kysymys on loppuun käsitelty ja tämä kyselytunti on päättynyt

arvoisa puhemies

siinä ensimmäisessä puheenvuorossa ainakin kahteen tai kolmeen kertaan totesin siitä että työtä ravinnekuormituksen pienentämiseksi ja muutenkin ympäristön tilan parantamiseksi pitää tehdä kaikilla sektoreilla

mitä tulee ministeri anttilan mainitsemiin seikkoihin niin todellakin esimerkiksi lannanlevitysohjeita on kiristetty ja muutoinkin hallitus ja viljelijät itse ovat kosolti tehneet pitkäjänteisesti töitä sen osalta että ravinnekuormitus sieltä pienenisi

on erityisen tärkeää nyt alkavan vuoden aikana että ilmastorahaston perustamisessa edetään niin että uusia päätöksiä voidaan sitten ensi vuoden syksyllä tehdä ja tietenkin esimerkiksi lopullinen päätöksenteko kioton pöytäkirjan jatkokaudesta jäi vielä odottamaan seuraavaa osapuolikokousta

euroopan unionissa pyritään kyllä päätöksentekoon jo aivan lähiviikkoina ja sieltähän tulevat sitten nämä konkreettiset prosentuaaliset tavoitteet joita tässä strategiassa jo toimeenpannaan

trooppisen metsäkadon torjunnan osalta cancunin tulokset olivat myöskin hyvin rohkaisevia eli tämä redd plus mekanismi pääsee nyt asteittain käyntiin

metsien hiilinielujen laskentasäännöistä jotka koskevat siis niitä teollisuusmaita joilla on kioton pöytäkirjassa hän kiittää menee päästä lähelle

tämä tämänhetkinen taloudellinen tilanne on kyllä lisännyt euroopassakin niitä äänenpainoja että jotenkin pitäisi nyt niin kuin hellittää näistä tavoitteista ja keskittyä finanssikriisiin mutta se on erittäin vaarallinen ajattelutapa

siitä tulee tämä paras käyttökelpoinen tekniikka ja ainakin ympäristövaliokunnan jäsenet tietävät että se on ympäristönsuojelulain tämmöinen kantava teema että pitää edellyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa olevaksi joten minä en voi yhtyä ed

kähkönen että tämä antaisi jotenkin mielivaltaistaa sekä liittämisen osalta että natura alueiden pohjalta perustettavien luonnonsuojelualueiden osalta

idi tämmöinen päästövähennystavoite yksityiskohdat jäivät vielä jatkovalmistelun varaan mutta uskoakseni siinä se laskentamalli on löydettävissä sellaisella tavalla että se myös hyvin tukee pitkäjänteistä kestävää metsätaloutta

ilmastonmuutos ei odota sitä että me saamme kaikki muut meidän asiamme ratkaistua ja sitten vasta panostetaan ilmastopolitiikkaan vaan on myös meidän oman etumme mukaista se että me lähdemme toimenpiteisiin ajoissa

me olemme paljon muuttaneet ja perusteluteksteihin myöskin huomioineet näitä huolitekijöitä lakiesityksen valmisteluvaiheessa

minä en tietenkään ole itse vesibiologi joten en osaa oikein sinne prosessiin syvälle mennä molekyylitasolle mutta siinä on ympäristöhallinnon piirissä tehty perusteellista valmistelua

ja vielä kerran toistan että natura alueiden osalta siellä on yksityiskohtaisissa perusteluissa erikseen todettu että natura alueiden osalta tarkoituksena lisäksi on että metsästyskäytännöt eivät olennaisella tavalla muutu ja sitä olennaisuutta on myöskin tässä esityksessä ja valiokunnan mietinnössä käsitelty

hemmilän kysymykseen aina riippuu niistä kiinteistökohtaisista ominaisuuksista mutta usein tehostettu saostuskaivojärjestelmä yhdistettynä maaperäsuodatukseen tai maaperäimeytykseen on riittävä järjestelmä tähän näin

mutta on myönteistä että vasta valittu presidentti joka siis ottaa viran vastaan vasta ensi vuoden puolella on luvannut lähettää edustajansa jo poznanin ministerikokoukseen joulukuussa puolaan

ei sekään ole niin kuin vapaat kädet vaan siellä on rajattu ja valmistelun loppuvaiheessakin vielä etsitty keinoja varmistaa juuri tätä että ihan ohimennen kiinteistönperustamismenettelyllä ei tapahdu näitä isoja muutoksia esimerkiksi jo voimassa oleviin metsästyskäytäntöihin

usein on ei joka kiinteistöstä voi sanoa ihan yhtä yhtenäistä mutta se on ilman muuta varmaankin suomessa laajimmin sovellettava ja järkevin tapa ja kun se yhdistyy vielä siihen että kiinteistöllä on pohjaa jo tähän systeemiin olemassa niin saattaa olla että yksi lisäsaostuskaivo ja vähän lisää maaperäsuodatusta siihen ja homma on sillä valmis

siinäkin on tuotu se kynnys että jos liitettävän alueen metsästys käy ilmi kun on metsästyskäytännöt olennaisella tavalla muuttuvat niin sitten pitää tulla säädösteitse ja vain silloin kun ne eivät olennaisella tavalla muutu voidaan tätä helpotettua menettelyä käyttää

hyvin moni toimii näin

tosin ruotsalaiset tutustuivat näihin meidän säädöksiimme ennen kuin panivat omiansa toimeen ja siellä on sekä terveydelliset vaatimukset että ympäristövaatimukset tavallaan kaksi eri raidetta joiden perusteella vaatimuksia voidaan esittää

minä sitä aina toivoisin että vaikka me emme ehkä lopulliseen yhteisymmärrykseen tästä asiasta nyt tänä iltana pääse edes huomioitaisiin se että kyllä näitä suurimpia huolenaiheita on pyritty tässä ratkomaan

valiokunta on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä tämän lakiesityksen käsittelyssä ja minun on helppo uskoa puheenjohtaja huovisen kuvaukseen siitä että mielipiteet poikkesivat toisistaan poikkeuksellisen paljon ja että lopputulemana yhteistä säveltä ei löydetty